edustaja mustajärvi esitti hyvin yksinkertaisen kysymyksen ja se varmasti käsiteltiin ulko ja turvallisuuspoliittisessa valiokunnassa

on siellä toki myös joukossa san marino johon minä ja varmaankin myös eduskunnan puhemies niinistö menen viimeistään ensi vuoden kesäkuussa tutustumaan

eduskunta katsoo että hallitus ei ota riittävän vakavasti maamme vaikeaa työllisyystilannetta eikä halua ryhtyä toimiin joilla tilannetta oleellisesti korjattaisiin

valtiovarainministeriön alivaltiosihteeri martti hetemäen johtama veroryhmä julkisti sopivasti heti minihallitusneuvotteluiden jälkeen väliraporttinsa

mutta se mistä näyttää hallitus ottavan oppia täällä on nämä korruptoituneet vanhat valtapuolueet esimerkiksi se että rahojaan veroparatiiseihin piilotelleille miljonääreille halutaan antaa alennusprosentilla armahdus tilanteessa jossa muutaman vuoden päästä nämä tulisivat joka tapauksessa valoon jolloin ne jouduttaisiin maksamaan täysimääräisesti ja täysillä koroilla

täytyy antaa kehuakin hallitukselle

hallituksen kaavailema palkkatuki vastavalmistuneille on askel oikeaan suuntaan mutta ei riittävä

kumpi kutsui nämä yhdysvaltain hävittäjät suomen ilmatilaan suomi vai kutsuiko yhdysvallat itse itsensä

arvoisa puhemies

olen käynyt myös tutustumassa liechtensteinin postilaatikkoihin tarkkaan ottaen viime syksynä

pyytäisin että te ministeri pekkarinen nyt kansan edessä sanotte että tällaiset esitykset palkkojen alentamisesta ovat vastuuttomia ja täyttä hölynpölyä

jokaisella korkea tai ammattikoulutuksen hankkineella työttömällä nuorella pitää olla oikeus työpaikkaan ja oikeus oikeaan palkkaan kolmen kuukauden sisällä valmistumisesta ja niille joilla ei ole koulutusta pitää taata vastaavassa ajassa koulutuspaikka

suurituloisten verotusta ollaan keventämässä progressiota esitetään lievennettäväksi ja samalla kaivetaan reilun miljardin euron kuoppa verotuloihin

arvoisa puhemies

nyt kysymys on pohjoismaiden neuvottelemista kahdenvälisistä tiedonvaihtosopimuksista joita on kovasti hehkutettu ja ovat ne toki eteenpäinmenoa se täytyy myöntää ja siitä antaa tunnustus

eli hallitus näyttää ottavan kreikan vanhoilta valtapuolueilta veronkierrossa esimerkkiä

arvoisa puhemies

kreikan pyramidihuijauksesta kärsivät tavalliset kreikkalaiset ja tappioita maksavat nyt muiden euromaiden kansalaiset myös me suomalaiset

ja alleviivatakseen tätä vedätystä ruiskukansinisellä kynällä caruna kiertää suomen veroja ja kierrättää rahansa veroparatiisiin

talouden kurjistumisen ja ihmisten kasvavan ahdingon takia olisi voinut kuvitella että suomessa olisi edes jonkinlainen konsensus siitä että veropohjaa pitää laajentaa verotuloja kasvattaa ja omistajien sekä suurituloisten verotusta tulee nostaa

mutta näiden kahdenvälisten sopimusten teho on kyseenalainen

arvoisa puhemies

tiedonsaantiprosessi on usein raskas tietoja ei välttämättä veroparatiiseista kerätä ja suuremmatkaan kehitysmaat eivät niitä pysty neuvottelemaan

pääministeri matti vanhanen ja valtiovarainministeri jyrki katainen leimasivat vasemmistoliiton talouspoliittisen kritiikin vastuuttomaksi pelotteluksi

arvoisa puhemies

carunan toinen pääomistaja australialainen first state investments kehuu mainosvideossaan että sen strategia on sijoittaa monopoleihin ja tehdä niillä voittoa

suomen tie ei saa olla baltian tie vaikka valtiovarainministeri katainen baltian politiikkaa on niin kovasti viime aikoina kehunut

olin unescon valtuuskunnan puheenjohtajana ja käsittelimme tätä asiaa juuri sillä tavalla kuin ulkoministeri tuomioja kuvasi

suomalaisen tasa arvoisen koulutuksen perusta on peruskoulu yhtenäinen ja yhtäläinen jossa kaikki käyvät yhdessä saavat tarvittavat tiedot ja sitä kautta me olemme menestyneet maailmalla tutkimuksissa mutta myös koulutustasossa

tuntuu olevan niin että sosialidemokraattien mielestä ainoa ulko ja turvallisuuspoliittinen keskustelu joka on hyväksyttävää on sellainen ulko ja turvallisuuspoliittinen keskustelu jossa ollaan sosialidemokraattien kanssa samaa mieltä

suomalaisella yhteiskunnalla ei ole varaa toistaa edellisen laman virhettä jolloin iso osa ikäluokasta ei ikinä päässyt kunnolla kiinni työelämään

hallituksen puheet siitä että pieni ja keskituloiset eivät joudu laman maksumiehiksi näyttävät tyhjien tynnyrien kuminalta

arvoisa puhemies

kun sitä ei löytynyt niin silloin katsoimme että kun suomi haluaa edistää rauhaa alueella kahden valtion kautta me näemme että koko maailmanrauhan kannalta on tärkeätä että tämä lähi idän kriisipesäke saadaan hoidettua ja se tapahtuu sillä tavalla että palestiinalaiset ja israel voivat elää rauhassa vierekkäin ja kun tuemme palestiinan yk jäsenyyttä niin tältä kannalta oli loogista ja seisomme voimakkaasti sen takana että

huolestuttavia viestejä kuitenkin peruskoulusta on että peruskoulussa viihtyvyys on vähentynyt ja peruskoulun tulokset ovat viimeisissä pisa tutkimuksissa hivenen heikentyneet

sitä on vaatinut oppositio vasemmisto oppositio teidän elvytyspolitiikkaanne on arvostellut eun komissio ja aivan laidasta laitaan suomalaiset ekonomistit

hallituksen vitkuttelun vuoksi elvytystoimet myöhästyivät ratkaisevasti

ensi vuoden budjetissa joka on nyt eduskunnan käsittelyssä sekä esitetään lisämäärärahoja etsivään nuorisotyöhön niin että siitä tulee valtakunnallista etsivän nuorisotyön työntekijät löytävät ne nuoret jotka on todella syrjäytetty näiltä opintopoluilta että sitten lisätään rahoitusta nuorten työpajatoimintaan jossa nimenomaan lähdetään hakemaan ensin sitä elämänrytmiä päivärytmiä sitä kautta mikä voisi olla ala joka kiinnostaa mihin voisi hakeutua opiskelemaan

sitä paitsi hallituksen toimet laman torjumiseksi suunnattiin tehottomasti ja ideologisesti

silloin kun puhutaan tieteestä puhutaan yliopistoista puhutaan suomalaisesta tutkimuksesta tai sivistyksestä ei pitäisi hätiköiden ja kiireellä tehdä huonoja päätöksiä

minimipalkkaa lapsilisiä ja työttömyysturvaa leikattiin eun tahdosta

se olisi tehdä kansainvälinen monenkeskinen sopimus johon mikä tahansa valtio voisi liittyä

minä itse näen vaan niin että on upeaa että meillä on kansainvälinen foorumi pohjoismaiden yhteinen foorumi johon ei tarvitse tunkea ulko ja turvallisuuspolitiikkaa

kaikki ovat sanoneet

nyt moni nuori ja ikääntynyt on joutunut laittamaan nämä rukkaset naulaan vastoin tahtoaan

ja taas suomi ja muut euromaat pyydettiin maksamaan laskua

on kummallista ettei sellainen liiketoiminta joka perustuu kansallisomaisuutemme hallintaan ja ylläpitoon ja joka on kannattavaa ulkomaalaisille ostajille ole riittävän kannattavaa suomalaisille myyjille jotta he pitäisivät yhtiöiden ja erilaisten sähkö ja viestintäverkkojen strategisen omistuksen kotimaisissa käsissä

näitä molempia hallituksia yhdistää erityisesti se että molemmissa on valtaa käyttänyt kokoomus

sopimukseen osallistuvat tahot sitoutuisivat vaihtamaan tietoja sijoitusten todellisista omistajista automaattisesti ilman raskaita prosesseja

te ideologisesti haluatte laskea veroja mutta ette halua huolehtia siitä että elvytys tuottaa todella tuloksia

pitää kysyä mikä maa on seuraavaksi vuorossa pääministeri kiviniemi

jos halutaan aidosti vaikuttavaa elvytystä pitää panostaa muun muassa korjaus ja vuokra asuntojen rakentamiseen ratahankkeisiin sekä muihin ympäristöä ja energiaa säästäviin investointeihin

opintotuki tullaan sitomaan indeksiin elokuun alusta

te haluatte laittaa sen joka paikkaan jokaiseen keskusteluun käytännön asioista rajaesteistä kulttuurista ja ympäristöstä

kerron esimerkin oxfordin yliopistosta

mutta hyvät edustajat hyvä puhemies eikö nyt olisi parempi katsoa eteenpäin eikä miettiä sitä kumpi on tehnyt enemmän virheitä edellinen hallitus vai nykyinen hallitus

tämä on se tapa jolla me turvaamme hyvän peruskoulun jatkossakin

eun säästödirektiivi jo toimii tällä tavalla

erityisesti suomalaiset asiantuntijat ovat olleet huolestuneita kuntien tilanteesta

arvoisa puhemies

arvoisa opetusministeri kiuru miten tätä tavoitetta tukee se että kehysriihessä hallitus päätti leikata puolet pois niistä rahoista jotka ovat olleet korvamerkittyinä ryhmäkokojen pienentämiseen ja toisaalta kouluviihtyvyyden lisääntymiseen

tuhannet opiskelijat ja yliopistotyöntekijät ovat marssineet tänään luentosaleista kaduille osoittamaan mieltä yliopistolakiuudistusta vastaan

me vasemmistossa emme ole hyväksyneet kreikka lainaa emmekä irlanti takausta

arvoisa puhemies

vastaavasti sama määrä euroja tarkoittaa sitä että opintotukikuukausien määrä lyhenee eli opintotuen taso tulee nousemaan ja opintotuki tullaan sitomaan viimeisenä sosiaalietuutena indeksiin

oecdn pääjohtaja jeffrey owens totesi tammikuun kokouksessa että automaattista tiedonvaihtoa tarvitaan

se on vähän samantasoinen lausunto kuin se kun valtiovarainministeri katainen sanoi että pankkien stressitestejä ei ole syytä kyseenalaistaa tai epäillä

ja jos katsoo niitä suosituksia joita kansainväliset arvostetut talouden asiantuntijat sanovat niin suomelle kuin koko euroopalle nyt ei pidä pahentaa tätä talouden kierrettä nyt ei pidä enää leikata vaan nyt pitää luoda työpaikkoja

on erittäin hyvä että ahtaajien lakossa saatiin sopimus mutta erikoista on se että välittömästi sopimuksen jälkeen sekä pääministeri vanhanen että valtiovarainministeri katainen ryhtyivät ekn äänitorveksi

nuorten koulutusurien pidentämiseen ja työllistämisen tukemiseen tarvitaan nyt aitoa työllisyysmäärärahojen kohdentamista

pienituloiset käyttävät kaikki lisäeuronsa kotimaisen kysynnän vahvistamiseen hyvätuloisille suunnatut veronalennukset säästetään sukanvarteen

herää kysymys mikä on metsähallituksen kaavaillun yhtiöittämisen jälkeen esimerkiksi metsiemme ja vesiemme kohtalo tulevaisuudessa

pitää muistaa että yritykset maksavat yhteisöveroa voitoistaan

nämä ovat keinoja joilla pyritään siihen että toimeentulo taataan opintojen aikana ja näin pystyy keskittymään paremmin opintoihin ja valmistuvan oppia

iso kysymys on myös se mihin suuria arvoturnauksia annetaan nyt puhutaan sotsista puhutaan minskistä esimerkiksi jalkapallon mm kisoista qatarissa

iso britannia on luvannut käynnistää monenkeskiset neuvottelut useamman afrikkalaisen maan kanssa ennen tämän vuoden loppua

yliopistolakiesitys on monella tapaa kyseenalainen

vaikka täällä nyt pääministerin sijainen väyrynen väittääkin toista niin kyllä kansa sen ymmärsi kun vanhanen sanoi että lakko oikeutta pitää rajoittaa siitä huolimatta että lakko oikeus on perustuslaissa ilon sopimuksissa euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa todettu perusoikeudeksi

sen takia tähän on isot panostukset ja on tärkeää että jokainen kunta nyt lähtee myös viemään eteenpäin nuorten työpajoja ja lisärahoitusta valtionbudjetissa tämä kysymys on tällä erää näillä lisärahoilla joita valtion budjetista tulee

nyt suomalaisten verovaroja ollaan kuppaamassa vielä miljardeja euroja lisää

arvoisa puhemies

sen mukaan yliopistojen hallituksissa pitää olla enemmän paikkoja ulkopuolisille jäsenille kuin tiedeyhteisölle itselleen

ministeri sarkomaa vetosi talkoisiin peruskoulun luokkakokojen laskemisessa

vasemmisto on vaatinut eun minimitasoja verotukseen jotta maat eivät lähde epäterveelliseen verokilpailuun

arvoisa rouva puhemies

suomen köyhien tragedia on että uusi taloustaantuma on tullut ennen kuin edellisen laman perintöä on hoidettu pois

he pohtivat tätä asiaa ja miettivät että niin meillä täällä oxfordin yliopistossahan on myös puutarha käydään kysymässä puutarhurilta mitä tässä tilanteessa voidaan tehdä

suurin osa eu maiden kaikkien suurten eu maiden urheiluministereistä teki yhteisen kannanoton jossa todettiin että ihmisoikeus sananvapaus työntekijöiden oikeudet ympäristö pitäisi huomioida paremmin tulevaisuudessa hakuprosesseissa kun mietitään mille maille mille kaupungeille suurkilpailuja myönnetään on kysymys sitten olympialaisista jalkapallon suurkilpailuista tai vaikkapa jääkiekkokilpailuista

lisäksi lakiesitys sysää yliopistot entistä enemmän ulkopuolisen rahoituksen armoille ja mahdollistaa myös lukukausimaksujen käyttöönoton eun ulkopuolisista maista tuleville opiskelijoille

kyllä tämä nyt vaikuttaa enemmän tämmöisiltä toivotaan toivotaan talkoilta joissa työkalupakissa on sirppi ja vasara anteeksi suti ja puutarhakuokka

arvoisa puhemies

siitä kärsivät maahanmuuttajat siitä kärsivät suomalaiset työntekijät ja rehelliset suomalaiset yrittäjät jotka eivät pärjää kun veroja ei makseta kunnollisia palkkoja ei makseta

arvoisa puhemies

on tietysti mielenkiintoista että ministeri pekkarinen viettää unettomia öitä pohtiessaan vasemmistoliiton eduskuntaryhmän kantoja

suomen hallitus on sanonut monesti olevansa aktiivinen ulkopolitiikassa mutta en ole kuullut mikä on hallituksen kanta tähän aika keskeiseen kysymykseen ja todella toimivaan aloitteeseen järjestelmästä monenkeskisestä sopimuksesta

viimeisen kahdenkymmen vuoden aikana tätä kansallisomaisuuttamme on hävitetty kiihtyvään tahtiin

toinen kysymys jonka olen esittänyt johon en myöskään ole saanut vastausta on se että pelkkä pääministerin ilmoitus ei riitä niitähän voidaan lukea lehdestäkin eduskunnan pitää päästä myös päättämään

nyt suomi haluaa kiihdyttää hyvinvointiyhteiskuntaa rapauttavaa verokilpailua